edelleen tasavallan presidentti on siirtänyt ja määrännyt hallinto ja kuntaministeri henna maria virkkusen liikenne ja kuntaministeriksi liikenne ja viestintäministeriöön sekä määrännyt hänet jatkamaan valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä maarit feldt ranta hallintovaliokunnan jäsenyydestä maarit feldt ranta ja varajäsenyydestä johanna ojala niemelä lakivaliokunnan jäsenyydestä antti lindtman liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä johanna ojala niemelä ja varajäsenyydestä mikael jungner tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä mikael jungner ja varajäsenyydestä antti lindtman sekä ympäristövaliokunnan jäsenyydestä mikael jungner

esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän

päättynyt ab

ensin äänestetään juha rehulan ehdotuksesta arja juvosen ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintöä yhdeksi keskusteluun ja sen avustaa valiokunnan puheenjohtaja edustaja tuija brax olkaa mietintö

käsittelyn hallintovaliokunnan mietintö

lakiehdotus hylätään

lähetekeskustelua varten esitellään barry sen toinen asia

ensin äänestetään markus mustajärven ehdotuksesta sitten kimmo tiilikaisen ehdotuksesta ja lopuksi pirkko ruohonen lernerin ehdotuksesta

joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää jaa jos ei voittaa on pietari jääskeläisen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle

nyt päätetään lakiehdotustensi